myös panostus kansanterveyteen ja ennaltaehkäisyn parantamiseen on välttämätöntä kilpailukyvyn vahvistamiseksi

työllisyysasteen nostaminen on myös paras hyvinvointiyhteiskunnan tae

asiantuntijalääkäreiltä olisi mahdollista pyytää asianosaisjulkisia asiantuntijalääkärilausuntoja vastaavalla tavalla kuin aikaisemmin on pyydetty lääkärivarajäseniltä

asiantuntijalääkärilausuntojen määrää tulisi myös lisätä verrattuna aikaisempaan koska niiden kautta lääketieteellinen arviointimenettely tulee avoimemmaksi

arvoisa puhemies

lääkärijäsenten ja asiantuntijalääkäreiden nimittämismenettelyä ehdotetaan muutettavaksi muun maussa siten että se perustuisi avoimeen hakuun

lisäksi vakuutusoikeuden lääkärijäsenten asiantuntijalääkäreiden sekä muiden sivutoimisten jäsenten nimittämiseen ehdotetaan liitettäväksi sidonnaisuuksien ilmoittamismenettely siten kuin tuomareiden nimittämisestä annetussa laissa on säädetty

nämä uudistukset lisäisivät myös avoimuutta ja vaikuttaisivat siihen miltä vakuutusoikeuden jäsenistön puolueettomuus ja riippumattomuus näyttää ulospäin

sotilastapaturma asioiden ratkaisukokoonpanon osalta ehdotetaan että työnantajatahon sivutoiminen jäsen määrättäisiin jatkossa puolustusministeriön ehdotuksesta

tämä ehdotus lisäisi ratkaisukokoonpanon asiantuntemusta sotilaallisista palvelusolosuhteista ja vaikuttaisi siten parantavasti oikeusvarmuuteen

lisäksi lakiin ehdotetaan eräitä muita vähäisiä tarkistuksia kuten tutkintouudistukseen perustuvaa kelpoisuusvaatimuksen tarkennusta sekä täysistunnon kokoonpanon supistamista niin että siihen jatkossa enää kuuluisivat määräaikaisessa virkasuhteessa olevat vakuutusoikeustuomarit

laki ehdotetaan tulemaan voimaan noin kolmen kuukauden kuluttua sen hyväksymisestä ja vahvistamisesta

juuri nykyisessä taloustilanteessa on myös viisasta olla hätiköimättä mahdollisten verotukseen tehtävien muutosten osalta

on myös paikallaan tarjota kansalle eli äänestäjille mahdollisuus ottaa seuraavissa eduskuntavaaleissa kantaa miten he mieluiten kehittäisivät verojärjestelmää

kuten tunnettua seuraaviin vaaleihin ei ole pitkä aika

arvoisa puhemies

lopuksi haluan todeta että kannatan kiviniemen hallituksen ohjelmaa ja pidän lähtökohtana sitä että koko hallitus uuden pääministerin johdolla osoittaa kaikissa päätöksissään kunnioitusta maan perustuslaille eduskunnan perustuslakivaliokunnalle sekä oikeuskanslerille

kansa ja kansaa edustava eduskunta haluavat nähdä hallituksen joka huolehtii uskottavuudestaan

puhemies

ensinnäkin toteaisin että monet oikeusalan ammattilaiset ovat jo nykyään sitä mieltä että tunnustamiselle pitäisi antaa selvästi laajemmin merkitystä rangaistusta alentavana tekijänä ja monessa maassa myös pohjoismaissa tämä järjestelmä on jo käytössä elikkä sikäli tämä nyt ei ole ihan vieras lintu

se on äärimmäisen mielenkiintoinen asia

on myös niin että euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ollut sitä mieltä että syyteneuvottelusta on kiistämätöntä hyötyä syytetylle rikosoikeudenhoidon viranomaisille ja rikoksen uhrille koska tämä menettely vähentää viranomaisten työtä ja nopeuttaa rikosvastuun vahvistamista mikä helpottaa myös yksityisoikeudellisesta vastuusta päättämistä

mutta puhemies oikeastaan pyysin puheenvuoron sen takia että minuakin huolestuttaa sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon resurssit ja se miten ne on huomioitu nyt tässä tulevassa hallitusohjelmassa

sen lisäksi ollaan ilmeisesti ajattelemassa että siirretään oikeusjutut poliisiautojen takapenkille käsiteltäviksi ja poliisien suunnalta sillä tavalla kuin tässä lukee

tässä edustaja kataja toi hyvin esille sen että suomellehan ongelma ovat olleet varsinkin nämä pitkäkestoiset oikeudenkäynnit ja varsinkin talousrikospuolella

poliisi kirjoittaa rangaistusmääräyksen jonka syyttäjä vahvistaa ja alioikeuksista siirretään summaariseen menettelyyn rikosasiat joista voi seurata sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta

onko näin ja mihin nämä arviot perustuvat

yksi syy on juuri se että meillä kestää liian kauan siitä kun rikos tehdään kunnes se syytetty saadaan tuomioistuimeen ja tuomittua

sen takia tämä järjestelmä nyt varmasti edesauttaa juuri näissä suurissa talousrikosvyyhdeissä ja auttaa sillä tavalla että se mahdollistaa sen järjen käytön

syyttäjä ja esitutkintajohtaja voivat katsoa mitkä ovat ne rikokset jotka todella ovat tärkeitä ja mitkä ovat vähemmän tärkeitä

me yritämme aina saada vangit takaisin kotimaahan jos vain tilanne siinä kotimaassa on sellainen että se täyttää ne kansainväliset sopimukset joihin suomi on sitoutunut

ne vähemmän tärkeät voidaan jättää sitten tutkimatta esimerkiksi joku lievä kirjanpitorikos tai vastaava ja tutkitaan sitten se törkeä petos tai mikä siinä sitten lienee se päärikos

joo olen syyllinen siihen olen tehnyt sitä ja sitä ja hän sitten tietää että siitä hyvästä hän saa sen tuomion lievennetyltä asteikolta niin se on mielestäni hyvä asia ja vie asioita eteenpäin ja paljon nopeammassa tahdissa

se antaa myös mahdollisuuden rikoshyödyn

älä herätäkään

päinvastoin kuin tämän päivän hblssä on sanottu en ole vielä päättänyt esittää mitkä hallinto tai hovioikeudet voidaan lakkauttaa vaan minulla on tarkoitus nyt käydä ympäri suomenmaata vierailemassa kaikissa hallinto ja hovioikeuksissa ja vasta sen jälkeen tehdään johtopäätös siitä mikä tulee olemaan se esitys valtioneuvostolle

tässä edustaja kopra kysyi siitä että mitä kun korruptio kasvaa maailmalla ja niin edelleen ja järjestelmän pitäisi olla aukoton

minä luotan siihen että meillä on erittäin hyvätasoinen syyttäjänvirasto ja meillä on asiantuntevat syyttäjät jokainen tuntee vastuunsa ja tietysti tässä asiassa tullaan myös kouluttamaan sekä syyttäjiä että myös tuomioistuimia ja se koulutus on varmasti erittäin keskeinen asia jotta saadaan yhdenmukainen systeemi koko maahan niin että juuri tämä oikeudenmukaisuus toteutuu niin kuin myös edustaja maijala otti omassa puheenvuorossaan esille

elikkä haluan todella tutustua siihen paikan päällä mitä tämän päivän hallinto ja hovioikeuspuolella tehdään eri puolilla maata ennen kuin se päätös tehdään

kyllä erittäin suuri ongelma erittäin vakava ongelma

nuoret ottavat yhä enemmän pikavippejä

sen takia meillä on tänä päivänä ministeriössä ryhmä joka miettii nyt erilaisia vaihtoehtoja niin että saataisiin paremmin nämä asiat kuntoon

tarkoitus on kyllä pitää oikeusturvaa korkealla ja mielestäni juuri tämä uudistus mahdollistaakin sen että oikeusturva pidetään korkealla ja katsotaan että jokaista joka itse haluaa myötävaikuttaa siihen että se rikos selvitetään palkitaan siitä ja rikoksen uhrille se on erittäin hyvä asia että näin voitaisiin menetellä tulevaisuudessa

odotamme että oikeuspoliittinen tutkimuslaitos tulee näinä päivinä viikkoina oman tutkimuksen kanssa jossa toivottavasti saamme enemmän tietoa siitä mikä on erilaisten tuomioistuinten käytäntö eri puolilla suomea

sitten edustaja kiljunen kysyi näistä nuorista

tietenkään jokainen rikoshan ei ole sellainen että se sopii tähän syyteneuvottelujärjestelmään ja jos esimerkiksi on kyse näpistyksistä pienistä varkauksista ja niin edelleen niin esitutkinnan johtaja ja syyttäjä arvioivat onko tässä ylipäänsä sellaiset ainekset että tähän sopii se syyteneuvottelu

sen jälkeen voidaan vetää johtopäätöksiä siitä onko syytä lähteä muuttamaan meidän rikoslakia joiltakin osin pitääkö muun muassa rangaistusasteikkoja sitten vielä korottaa

sitten siinä tilanne on tietysti se että jos on useampi asianomistaja niin jokaisella asianomistajalla on se oma mahdollisuus vaikuttaa siihen hyväksyykö hän tällaisen järjestelmän vai ei

siihen tullaan palaamaan

jos on suurempi rikosvyyhti ja monta asianomistajaa niin tietysti jos yksi sanoo että tämä ei minun osaltani käy niin sitten se menee tuomioistuimeen ja ihan normaalia prosessia eteenpäin

hienoa

mutta itse tämä kysymys miten me tavallaan pelastamme ne nuoret jotka ovat vaarassa syrjäytyä niin paljon että se rikoksenteon tie tavallaan aukeaa se on varmasti meille kaikille tärkeä kysymys ja siinä me tarvitsemme paljon syrjäytymisen ehkäisy on laskettu että sellaiset sellaisia toimenpiteitä joilla syrjäytymistä ehkäistään

ihan totta edustaja ruohonen lerner että minäkin olin silloin valiokunnassa ja myöskin se on totta että valiokunta edellytti että oikeusministeriö pohtii tätä asiaa ja sitä nyt tehdään

meillä on toimikunta joka muutenkin miettii minkälainen yhdyskuntapalvelurangaistuksen pitäisi olla ja mikä pitäisi olla nyt vaihtoehto tälle sakon muunnolle

siinä nuorisotakuu on yksi hyvä asia mutta myös nyt on olemassa työryhmä oikeusministeriössä joka pohtii yhdyskuntapalvelujärjestelmää ja varsinkin myös nuorten osalta ja siinä tulee juuri tämä ajatus että pitäisi jollakin tavalla saada se nuori kytkettyä siihen valvontaan

vaihtoehto ei ole se että sakkovangit passitetaan takaisin vankilaan vaan vaihtoehdon pitää olla joku toinen mutta sellainen että se myös tuntuu rangaistukselta todella kuitenkin niin että myös se kuntouttava piirre voisi olla siinä mukana

edustaja östman kysyi turvapaikanhakijoitten käsittelyajoista ja kysyi ovatko resurssit olemassa jotta päätökset voitaisiin tehdä aikaisemmassa vaiheessa

odotan että tämä työryhmä saa oman työnsä valmiiksi ja olen sitten valmis sen jälkeen tuomaan sen esityksen myös tänne eduskuntaan kun me olemme niin pitkällä mutta tällä hallituskaudella ihan varmasti ja toivottavasti ensi vuonna

mielestäni hyvää palautetta tuli tästä salista ja tietenkin tässä seurataan nyt sitten tarkasti miten tämä käytännössä tullaan toteuttamaan

mutta ongelma tulee sitten seuraavassa portaassa elikkä kun yleensä valitetaan myös näistä päätöksistä niin on oletettavissa että meille tulee hallinto oikeuksiin ja varsinkin helsingin hallinto oikeuteen suuri ruuhka

on ollut tärkeätä myös rajata nämä vakavimmat rikokset tästä pois ja ne henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset ja myös seksuaalirikokset ja lapsiin kohdistuvat rikokset

edustaja hemmilä kysyi käsittelyajoista niin hovi kuin hallinto oikeuksissa

harmaan talouden ohjelma on yksi askel oikeaan suuntaan sen takia että sen myötä pystytään nimenomaan puuttumaan niihin oikeusjuttuihin jotka tänä päivänä ovat niitä jotka vievät eniten aikaa elikkä laajat talousrikosjutut

ylipäänsä voi sanoa että meidän käsittelyajat ovat suhtkoht kohdallaan mutta juuri nämä suuret talousrikosasiat ovat ne joissa käsittelyajat yleensä ovat venyneet ja venyneet aivan liian pitkiksi

kolmas asia joka tähän liittyy on se että meidän pitää saada toimiva tietoverkko niin syyttäjäpuolelle kuin tuomioistuinpuolelle ja sitten yhteistyö poliisin ja syyttäjän välillä vielä paremmaksi kuin tänä päivänä

kiitos ministerille tästä viimeisestä

on hyvä että parlamentaarinen työryhmä kokoontuu mutta edelleenhän se on niin että se on vain seurantaryhmä se ei ole oikeasti parlamentaarinen ryhmä

sitähän me olemme tässä nyt peräänkuuluttaneet minkä takia ei nyt lähdetty sille tielle kun edellinen hallitus sen teki ja myös keskusta ja perussuomalaiset olivat siinä parlamentaarisessa työryhmässä mukana

sanoisin tästä ruotsin mallista kun se oli tässä edellisellä kierroksella keskustelussa että ruotsin mallia kannattaisi katsoa niin että sieltä poimitaan ne parhaat palat koska siinä mallissa on myös hyviä puolia mutta ei kannata toistaa niitä virheitä mitä ruotsissa ollaan tehty

mutta se täytyy muistaa että en ainakaan minä tiedä onko ministeriössä tai onko ministerillä tietoa onko jossain ylipäänsä muualla maailmassa toteutettu sellainen malli jossa on kaikki sosiaalipuolen asiat erikoissairaanhoito mukana ja ollaan kyllä niin fiksuja tässä maassa että vaikka joku päätös on tehty niin jos se osoittautuu vääräksi niin voidaan muuttaa mieltä

tällä hetkellä tilanne on hyvin epäselvä ja rikosseuraamuslaitos miettii nyt miten tästä eteenpäin

järki on siinä että meidän pitää panostaa itse toimintaan eikä seiniin

päämääränä on se että me osaamme

oikeuskäytännön yhdenmukaista minne vielä

mutta näen sen erittäin tärkeäksi että me pystymme ratifioimaan tämän sopimuksen koska meillä on alkuperäiskansa suomessa he ovat saamelaiset ja meidän pitäisi noudattaa niitä kansainvälisiä sopimuksia mitkä ovat voimassa sillä alalla

kysymys joka on myös erittäin tärkeä ja joka suoraan liittyy budjettiin on naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja tässä jo aikaisemmin todettiin että meillä on liian vähän näitä turvakotipaikkoja suomessa

missä aikataulussa hallitus luulee että me voisimme päästä siihen tavoitteeseen mikä meille on asetettu

oli tarkoitus että me viime hallituskaudella olisimme päässeet niin pitkälle että se olisi voitu ratifioida mutta asia ei edennyt sillä tavalla ihan loppumetreillä että näin olisi voinut tapahtua joten toivon että tämä hallitus jatkaa sitä ratifiointityötä ja sitä pyrkimystä ja haluaisin myös tietää missä vaiheessa tämä asia on nyt tällä hetkellä

kiitos puhemies

niin kuin tässä keskustelussa on tullut ilmi varmasti on niin että vakuutusoikeusasioissa joku kansalainen on ollut yhteydessä meihin kaikkiin

ainakin minun kohdallani on ollut näin jo edellisellä edustajakaudella

tiedän että kansalaiset odottavat erittäin paljon meidän vakuutusoikeusjärjestelmältämme ja niin edelleen ja se on ihan ymmärrettävää koska usein on kysymys asioista joilla on kauaskantoinen merkitys muutoksenhakijan elämälle voi olla kyse jokapäiväisestä toimeentulosta ja silloin tietenkin on tärkeätä se että tulee oikeuksiinsa

me haluamme että sitten jos asiat päätyvät vakuutusoikeuteen niin siellä myös sujuvoitetaan käsittelyjä ja tehdään niistä entistä avoimempia niin että ihmisten luottamus vakuutusoikeuden toimintaan voi pysyä korkealla

värderade fru talman arvoisa puhemies

tämän takia olisi äärimmäisen tärkeätä se mitä tapahtuu siinä käsittelyketjun alkupäässä että myös niitä toimenpiteitä nyt tehdään jotta ne päätökset olisivat niin laadukkaita kuin mahdollista

sen takia me yritämme nyt tehdä sellaisia muutoksia jotka mahdollistavat sen että ulkopuolinen asiantuntijalääkäri entistä useammin voisi antaa puolueettoman näkemyksensä tästä ta pauksesta ja siitä lausunnosta koska se on asianosaisjulkinen myös hoitava lääkäri voi antaa oman näkemyksensä ja näin ollen syntyy sitä vuorovaikutteisuutta enemmän itse prosessiin

tässä edustaja tolppanen joka on nyt ilmeisesti lähtenyt kysyi muun muassa tästä yhden jäsenen kokoonpanosta voiko asioita käsitellä niin

on tarkoitus että sujuvoitetaan vakuu tusoikeuden toimintaa ja myös että tuomareitten työaikaa laitetaan siihen mihin sitä eniten tarvitaan